arvoisa puhemies

näiden selvitysten on tarkoitus olla toukokuuhun mennessä valmiita ja sen jälkeen me teemme sitten päätökset siltä osin otammeko jommankumman tai molemmat näistä vähennyksistä käyttöön

ja jatkossa jokainen päätös jolla esimerkiksi uusia maita otetaan lainaohjelman piiriin tullaan tuomaan eduskuntaan ja eduskunta pääsee päättämään näistä asioista

päinvastoin me olemme niin ylpeitä että voisimme kehystää sen vaikka seinälle tänne eduskuntaan

minusta lähtökohdan pitää olla se että kaikessa verotuksessa ympäristönäkökohtaa tulisi mielestäni edistää oikeudenmukaisuuden ohella

jos katsoo viimeisiä kuukausia oikeastaan viimeistä kahta kuukautta niin tilanne on huomattavasti parempi kuin se oli esimerkiksi kesän aikana ja ainakin itse olen optimistisempi sen suhteen että nyt meillä alkaa olla sellaisia työkaluja pöydällä joilla euroopan talouskriisi mahdollisesti voidaan ratkaista

eli tästä muodostuu se kokonaisuus

jätättekö tämän asian markkinavoimien haltuun

me siis sitouduimme siihen että tämän loppuvaalikauden aikana hallitus ei tee sellaisia uusia päätöksiä joilla lisätään teollisuuden kustannuksia tai myöskään uutta sääntelytaakkaa

mutta tämä miksi tähän ratkaisuun aikoinaan päädyttiin tuli nimenomaan meidän kreikkalaisten osapuolten vaateesta ja kun meidän virkamiehet juristit totesivat eri asiantuntijoita käyttäen että se on julkisuuslainsäädännön mukaista niin silloin tähän ratkaisuun päädyttiin

autoverotuksessahan ympäristönäkökohta on jo olemassa mutta jos keksitään joku tapa jolla myöskin kilometrikorvauksessa huomioidaan ympäristönäkökohdat niin mielelläni otan ideoita vastaan

haluan korostaa että tältä osin suomen eduskunta on kyllä hyvin vaikutusvaltainen eduskunta moneen muuhunkin jäsenmaahan verrattuna koska täällä jokainen käsittely tuodaan tänne erikseen ja sitä kautta myöskin eduskunta pääsee asiaan erikseen kantaa ottamaan ja sitä kautta tämän porukan käsissä se todellinen vaikutusvalta on

tästä syystä paras malli joka oli saatavissa joka on suomen kannalta hyvä on se että käytetään kreikan joukkovelkakirjoja jotka myydään ja sitten tämä tuotto sijoitetaan kolmen an joukkovelkakirjoihin

eli miljardin huti tuli tehtyä eli tulonsiirto tavallisilta kotitalouksilta pienituloisilta eläkeläisiltä lapsiperheiltä palkansaajilta työnantajille

sen sijaan emme ottaneet kantaa jo tehtyihin päätöksiin eli ne päätökset jotka on jo aikaisemmin tällä vaalikaudella tehty kuten esimerkiksi windfall vero on tarkoitus toteuttaa suunnitelmien mukaisesti mutta uusista teollisuuden taakkaa lisäävistä päätöksistä sen sijaan pidättäydymme

me olemme myöskin kiristäneet pääomatuloverotusta ja sitä kautta olemme luoneet oikeudenmukaista verotusta

euroopan taloustilanne on hyvin haastava ja sen takia haluan kiittää eduskuntaa siitä että eduskunnan enemmistö viime viikolla hyväksyi väliaikaisen mekanismin puitesopimuksen joka pitää sisällään uusia työkaluja ja mahdollisuuksia torjua tätä euroopan talouskriisiä nykyistä paremmin

mitä tulee tuohon edustaja mustajärven huomioon niin mehän jo edellisessä lisätalousarviossa haimme eduskunnalta valtuuksia siihen että tuo pysyvä mekanismi euroopan vakausmekanismi evm pystytään käynnistämään nyt syksyn aikana ja suomi pystyy oman osuutensa myös tuohon pääomittamiseen tekemään ja se myöskin lisää meidän lainanottoa ja velkaantumista totta kai kertaluontoisesti

on selvä asia että jokainen poliittinen puolue tulee menemään seuraaviin eduskuntavaaleihin omalla ohjelmallaan ja myöskin omalla visiollaan ja näkemyksellään miten suomea seuraavat vuodet tullaan kehittämään

täällä on paikalla monia minua parempia juridiikan asiantuntijoita muun muassa edustaja brax jotka tuntevat julkisuuslain huomattavasti minua paremmin

arvoisa puhemies

hyvin monet eri toimijat suomalaisessa yhteiskunnassa ovat todenneet eri yhteyksissä että meillä on julkisessa taloudessa kestävyysvaje

nimittäin on täysin välttämätöntä rakentaa selkeä palomuuri sille että tämä kreikasta alkanut kriisi ei leviä ja eskaloidu esimerkiksi italiaan ja espanjaan ja tässä juuri tämä viime viikon ratkaiseva päätös on hyvin tärkeässä roolissa

mutta minulla on se käsitys että julkisuuslaki edellyttää myöntämään asiakirjat niille asianomaisille toimijoille jotka niitä asiakirjoja ovat ministeriöltä pyytäneet

mutta tässä on kysymys siitä kykenemmekö me kansallisesti rakentamaan yhteisen tahtotilan sille että valtion velkaantuminen tulee tulevina vuosina taittumaan kykenemmekö me asettamaan yhteisen aikataulun tälle tavoitteelle ja myöskin sopimaan siitä suuruusluokasta jota tuon tavoitteen saavuttaminen edellyttää

aivan aluksi haluan kiittää eduskunnan puhemiestä siitä että olemme saaneet aivan harvinaislaatuisen tilaisuuden käydä keskustelua vaihtoehdoista joilla ensi vuoden valtion talousarvio järjestetään

eli te olette nyt siirtämässä veroja entistä enemmän tasaveron suuntaan mikä tarkoittaa että köyhät ja rikkaat maksavat yhtä paljon veroja

täällä muun muassa edustaja kalli viittasi siihen pystymmekö me luottamaan että nuo käsittelyssä olevan ensi vuoden talousarvion luvut ovat paikkansapitäviä

ja se on väärin se on epäoikeudenmukaista

miksi te ette ole tehnyt tätä tulonjakovaikutuslaskelmaa jotta me näkisimme reilusti ja rehellisesti ja avoimesti miten tämä vero tulee kohdentumaan eri väestöryhmille

tämä epävarmuus tällä hetkellä on niin suurta että mekään emme voi valtionvarainministeriössä nojautua mihinkään muuhun kuin omiin asiantuntijoihimme ja ennusteisiin mutta hallitus on antamassa ensi vuoden budjettiesityksen täydennyksen vielä tämän syksyn aikana ja mikäli siihen mennessä ilmenee tarvetta täsmentää ensi vuoden lukuja niin toki sen sitten myöskin siinä yhteydessä teemme niin verotuloarvioiden osalta kuin laajemmaltikin

uskon tämän yhteisen tavoitteen myöskin vahvistavan luottamusta poliittisiin päätöksentekijöihin riippumatta siitä ovatko he oppositiossa vai hallituksessa niin kansalaisten keskuudessa koska ihmiset näkevät että okei meillä on sellaiset poliittiset päätöksentekijät jotka sitoutuvat valtion velkaantumisen taittamiseen kuin luottamuksen vahvistumisena myöskin kansainvälisesti kun meitä arvioidaan ja katsotaan haittaavatko eduskuntavaalit jollain lailla päätöksentekoa suomessa vai onko täällä riippumatta tulevasta hallituspohjasta sellaiset päätöksentekijät jotka tulevat velkaantumisen taittamaan

se ei ole lain tarkoitus mutta valtiovarainministeriö on halunnut niin kuin sanoin aikaisemmin palvella myöskin kansalaisia koska tähän vakuusjärjestelyyn ihan ymmärrettävästi sisältyy suurta mielenkiintoa kansalaisten keskuudessa

arvoisa puhemies

pidän hyvänä sitä että nykyiset oppositiopuolueet jatkavat viime vaalikauden oppositiopuolueiden linjoilla tässä suhteessa nimittäin vain vaihtoehtojen kautta me pääsemme myöskin aidosti näkemään puolueiden tuomia erilaisia näkemyseroja

arvoisa puhemies

tämän hallituksen aikanahan on valtionyhtiöiden palkitsemiskäytäntöjä tiukennettu

olemme halunneet myöskin palvella kansalaisia niin että olemme laittaneet asiakirjat hyvin runsaslukuisesti myöskin nettiin kansalaisten luettavaksi

nämä arviot vaihtelevat hieman komissio arvioi sen hieman suuremmaksi ja taas sitten etla arvioi sen hieman pienemmäksi mutta lähtökohta on se että me olemme tehneet omat ratkaisumme valtiovarainministeriön laskelmien perusteella ja siellä varmasti on erittäin ammattitaitoista virkamieskuntaa joka on tehnyt myöskin sen valmistelun jonka pohjalta poliittiset päätökset on budjettiriihessä tehty

en näe tarvetta käydä läpi päätöksentekomenettelyä vaan nimenomaan kysymys on siitä että me haemme perustuslakivaliokunnan kanssa sellaista tapaa jolla tämä yksi virke joka hallituksen esityksen perusteluihin on jäänyt siihen liittyvä tulkinnallisuus voidaan korjata

arvoisa puhemies

me olemme näillä näppäimillä eli hyvin lähitulevaisuudessa laittamassa pystyyn työryhmää jonka tarkoituksena on valmistella laajempaa elinkeinoverotuksen kokonaisuutta joka itse asiassa on sisällytetty myöskin hallituksen hallitusohjelmaan

mutta jos ajatellaan jatkoa ja tulevaisuutta niin mielestäni tuosta valiokunnan mietinnöstä on varmasti apua tulevaisuutta ajatellen

epävarmuus suomalaisessa yhteiskunnassa on lisääntynyt ja valitettavasti se johtuu pitkälti nimenomaan työttömyyden kasvusta joka taas johtuu osittain siitä että maailmantaloudessa ei edelleenkään ole vielä valoa näkyvissä

minusta kyllä teidän vastauksenne pääministeri kuulostaa varsin sinisilmäiseltä jos te ajattelette että ruotsi tai iso britannia eivät olisi omia pankkejaan pelastamassa

edellisellä hallituskaudella väiteltiin vielä työllisyyspolitiikan volyymistä ja elvytyksen suunnasta mutta nyt oppositiopuolueet tukevat hallituksen isoa linjaa ja esittävät omassa vaihtoehdossaan vain varsin pieniä hienosäätöjä

pankkiensa pääomittamiseen espanja tarvitsee lainaa eurooppalaiselta kriisityökalulta

tämä johtaa käytännössä siihen että ikääntyvät työntekijät laitetaan maksamaan nämä hallituksen toteuttamat veronkevennykset ja tämä on kaikkea muuta kuin vastuullista talouspolitiikkaa

moni edustaja viittasi puheenvuorossaan talouskasvun vauhdittamiseen ja myöskin suomen kilpailukyvystä huolehtimiseen ja minä uskon että nämä ovat kaksi sellaista tavoitetta jotka yhdistävät meitä varmasti yli puoluerajojen ja myöskin yli hallitusoppositiorajan

totta kai ne toimivat myöskin tässä itsekkäästi

arvoisa puhemies

niin kuin totesin aikaisemmin ensi viikolla hallitus käy kehysriihen jossa keskustellaan mistä voisimme saada lisää verotuloja valtiolle jotta voisimme hillitä valtion velkaantumista ja kuten tiedämme tämän hallituksen aikana on tehty monia veroratkaisuja

olisin todennut sen saman asian jonka puhemies totesi että niin mukavaa kuin tätä poliittista keskustelua olisikin käydä niin kuitenkin tämä kyselytunti on tarkoitettu nimenomaan hallitusta ja hallituksen linjaa tarkoittavaksi kyselytunniksi

se mikä meidän poliitikkojen tehtävä tällaisen epävarmuuden keskellä on uskon yli puoluerajojen on luoda ihmisille luottamusta tulevaisuuteen ja sitä tämä hallitus omalta osaltaan on tehnyt viimeksi kehysriihessä isoilla päätöksillä joilla olemme luomassa suomeen uusia kasvun edellytyksiä niin liikenneinvestointien ison verouudistuksen kuin asuntopolitiikankin osalta

kokonaissumma täsmentyy siinä vaiheessa kun pankkikohtaiset tiedot stressitestit ja suunnitelmat uudelleenjärjestelyistä ovat valmiita tulevana syksynä

tämä ei ole missään tapauksessa moite opposition suuntaan sillä valtiontalouden tilanne on vaikea ja se vähentää myöskin vaihtoehtojen määrää

minusta olisi nyt kyllä erittäin hyvä asia kuulla mitkä ovat ne tiukat ehdot joita suomi tulee asettamaan näissä neuvotteluissa irlannin tukipaketille

tässä työmarkkinaratkaisussa jonka keskusjärjestöt omalta osaltaan ovat sopineet mainitaan erityisesti se että vastuunkantoa ja maltillisuutta tulee harjoittaa kaikessa palkitsemisessa

arvoisa puhemies

me olemme hallituksena viime kehysriihen yhteydessä linjanneet rakennepoliittisessa kannanotossa useita toimenpiteitä joilla työllisyyttä suomessa voitaisiin vahvistaa lisätä uusia työpaikkoja mutta myöskin työhön osallistumista lisätä eli sitä kautta nostaa työllisyysastetta

uskon luonnonvaratalouteen

uskon että tuo työryhmä tulee tekemään hyvät esitykset myöskin siltä osin miten suomessa jatkossa kannustetaan ihmisiä yrittäjyyteen ja sitä kautta myöskin synnyttämään suomeen entistä enemmän työpaikkoja

sen takia poliittiset vastaukset sitten että

olen sitran yliasiamies mikko kososen kanssa monesta asiasta samaa mieltä siinä mitä mahdollisuuksia meillä tässä asiassa on ja voin kertoa että tämä asia oli meillä muun muassa viimeksi tällä viikolla talousneuvostossa esillä ja päätimme että tulemme paneutumaan sekä tähän metsästrategiaan ja metsätalouden mahdol lisuuksiin että luonnonvaroihin laajemmaltikin hallituksena yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa jotka myöskin talousneuvoston jäseninä ovat

arvoisa puhemies

mutta olemme pyrkineet tekemään nuo veroratkaisut mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja on hyvä asia että tämän hallituksen aikana tuloerot suomessa eivät ole kasvaneet vaan itse asiassa hieman kaventuneet ja uskon että tätä oikeudenmukaisuuden politiikkaa ja myöskin sosiaalista oikeudenmukaisuutta halutaan tulevissa ensi viikon päätöksissä kunnioittaa

mielestäni tässä tilanteessa jossa palkankorotukset ainakin tämän sopimuksen mukaisesti olisivat jäämässä maltillisiksi mikä omalta osaltaan vahvistaa suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä olisi kyllä perusteltua että tätä samaa maltillisuutta ja jopa pidättyväisyyttä harjoitettaisiin myöskin yritysten johdossa

nyt kysynkin hallitukselta

kuten täällä aikaisemmin jo todettiin euroryhmässä tämä päätös edellyttää yksimielisyyttä ja nyt suomella on mahdollisuus ajaa määrätietoisesti eteenpäin niitä itse tärkeäksi kokemiaan ehtoja

onko hallitus valmis myöntämään oman virheensä sen että nyt tuli hutaistua tehtyä jotain muuta kuin oli etukäteen luvattu ja vetämään myös tämän esityksensä pois

samaan aikaan tietenkin meidän tulee huolehtia myöskin siitä että valtio ei pääse ylivelkaantumaan

kyllä minä toivoisin että pääministeri johtaisi tätä maata tuomalla konkreettisia esityksiä joilla näitä puheita tehtäisiin myös teoiksi

osa näistä rakenneuudistuksista on lähtenyt hieman rivakammin eteenpäin ja osassa vielä on paljonkin tekemistä

uskon että ihmiset arvostavat myös sitä työtä että suomi on jatkossakin terveen taloudenpidon maa ja sitä kautta luomme edellytyksiä myöskin ylläpitää tulevaisuuden hyvinvointipalveluita

tähän vakuuksien saantiin liittyy ehtoja mutta nämä ehdot ovat suomen ja suomalaisten veronmaksajien kannalta hyvin edulliset

me olemme hakeneet säästöjä jokaiselta ministeriön hallinnonalalta eli me lähdimme siitä että jokainen ministeriö ja ministeriön hallinnonala osallistuu näihin taloustalkoisiin omalla panoksellaan

me olemme joutuneet nostamaan veroja me olemme joutuneet leikkaamaan menoja jotta me voimme toisaalta hillitä velkaantumista ja sitä kautta huolehtia tästä hyvinvointivaltiosta

arvoisa puhemies

nyt näyttää siltä että myös pääministeri harrastaa sitä että asioissa mennään edellisten ja sitä edellisten hallitusten selän taakse mikä minusta ei ole kyllä maan johtamista

täällä ei ole nyt pääministeriä eikä valtiovarainministeriä paikalla mutta nyt hallituksella olisi täällä mahdollisuus myöntää virheensä ja tehdä johtopäätöksiä

viittasin tässä aikaisemmin tähän refit hankkeeseen ja valtioneuvosto on käynyt eri sidosryhmien kanssa hyvinkin aktiivista keskustelua sekä refit hankkeen tiimoilta eli nimenomaan tämän tolkkuhankkeen tiimoilta tuo oli ihan hyvä käsite jonka edustaja lehtomäki loi että sen lisäksi myöskin tulevasta työsuunnitelmasta koska nyt me tietenkin valmistaudumme siihen mitä euroopan parlamenttivaalien jälkeen tapahtuu mihin asioihin euroopan komissio tulee keskittymään ja myöskin tämän tiimoilta valtioneuvosto eli hallitus ja myöskin ministerit ovat käyneet keskustelua eri sidosryhmien kanssa

minusta olisi reilua että te vastaisitte pääministeri meille mitkä ovat ne asiat joista suomi tulee ehdottomasti pitämään kiinni

kansainvälisistä sitoumuksista irtisanoutuminen ei kuitenkaan toisi suomelle vahvempaa asemaa tai antaisi meille mahdollisuutta lyödä nyrkkiä pöytään kansainvälisissä tilanteissa mitä olen ymmärtänyt monen perussuomalaisenkin puolueen kannattajan ja kansanedustajan haluavan

ainakin itse näen niin että ne keskeiset isot mahdollisuudet suomella myöskin oman kilpailukykynsä parantamiseen ovat nimenomaan tällä rakennepuolella

nyt käydyissä espanja neuvotteluissa hallitus on kokonaisuudessaan toiminut sen poikkeuksellisen tiukan linjan mukaan joka sisältyy hallitusohjelmaan ja jolle eduskunta on antanut tukensa

niin kuin aikaisemmin totesin yksi keskeinen ehto liittyy siihen että me luovumme teoreettisista väliaikaisen mekanismin voitoista joita me aidosti uskomme ei tule tulevaisuudessa olemaan

sen takia olisi mielestäni hyvä asia jos erityisesti valtionyhtiöiden johdossa voitaisiin tehdä sen tyyppinen linjaus että yritysten johto pidättäytyy korotuksista ja ehkä myöskin hallitusten jäsenten osalta pidättäydyttäisiin palkkionkorotuksista koska se olisi tärkeä moraalinen viesti yhteiskuntaan tilanteessa jossa kaikki myöskin palkansaajat ovat omalta osaltaan tinkimässä ja kantamassa solidaarisuutta ja vastuuta hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

mutta mikä tärkeintä me olemme tehneet nuo päätökset niin että itse asiassa tuloerot suomessa ovat hieman kaventuneet ja minusta se on myöskin omalta osaltaan osoitus siitä että oikeudenmukaisuutta tältä hallitukselta on kyllä löytynyt

sdp haluaa rakentaa siltaa yli vaikeiden aikojen ja tästä syystä olemme tarjonneet yhteistyön kättä hallitukselle

mutta mitä tulee tähän suurituloisten mukaan ottamiseen lamatalkoisiin niin tämä keskustelu ilmeisesti osoittaa sen että se ei ole tämän hallituksen todellinen tavoite koska te ette ole tehneet mitään konkreettisia esityksiä sen hyväksi

eli tuo säästöpotti kerätään pienistä puroista monelta eri hallinnonalalta mutta se on totta että yksi suuri kokonaisuus on kuntien valtionosuudet

puhutaan tietenkin työurien pidentämisestä jossa nyt jo tehdään toimia sekä alkupäässä että myöskin loppupäässä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa mutta toki muitakin rakennepuolen uudistuksia on joilla me omaa iskukykyämme tulevaisuuden haasteisiin voimme vahvistaa

mitä tulee sitten metsähallituksen toimintaan ja siihen mitä ministeri koskinen on tekemässä niin se on vaan yksinkertaisesti sellainen asia että me tarvitsemme lisää tuloja valtiolle ja me joudumme tekemään säästöjä

suomen toimintalinja on toimia oman etunsa mukaisesti niin että euroopan taloustilanne saadaan vakautettua mutta samalla rajaten suomalaisille veronmaksajille tulevia vastuita

onkin hyvin valitettavaa että hallitus on kääntänyt selkänsä yhteistyölle

toinen keskeinen ehto liittyy siihen että me teemme tämän pysyvän mekanismin pääomituksen yhdessä erässä mutta sekään ei maksa suomelle koska vastineeksi näistä korkokuluista me saamme tilalle osinkotuottoja mikä tätä kautta aiheuttaa sen että tämä järjestely ei suomelle maksa

toiseksi perussuomalaisten esityksessä puhutaan kovin paljon kasvusta ja yrittämisestä ja työllisyydestä mutta valitettavasti toimenpiteet näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ovat varsin vähäisiä

mutta samaan aikaan kun me leikkaamme kuntien valtionosuuksia me tulemme myöskin tekemään toimenpiteitä joilla me luomme kunnille edellytyksiä

olen valtiovarainministeri stubbin kanssa samaa mieltä siitä että kasvu ja työllisyyssopimuksen syntyminen on erittäin tärkeää

kun minä nyt olen kuunnellut tätä keskustelua sekä viime viikon kyselytunnin keskustelua jossa silloin arvosteltiin säästöjä nyt on arvosteltu veronkorotuksia nyt arvostellaan säästöjä niin minusta olisi sillä lailla reilua myöskin opposition puolelta sitten kertoa mistä nuo puuttuvat rahat oppositio olisi valmis ottamaan jos ne toimet joita hallitus on tekemässä talouden kuntoon saattamiseksi eivät kelpaa

arvoisa puhemies